nyt käsittelyssä oleva energiapaketti yhdessä energiansäästön tehostamistoimien kanssa antaa maallemme mahdollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen riittävään vähentämiseen

energiaratkaisulla kyetään lisäämään tuntuvasti uusiutuvan energian hankinta ja teknologiatyöpaikkoja sekä turvataan teollisuutemme investoinnit ja työpaikat

on väitetty että kahden uuden ydinvoimalan rakentaminen kaventaa uusiutuviin perustuvien sähköntuotantomuotojen kehittämistä

lähimenneisyys myös osoittaa että ristiriitaa ei ole

ja vaikka tekniikan kehitys sekä energiansäästötoimet parantavat energiatehokkuutta niin sähkön tarve kasvaa toki hitaammin kuin tuotanto

kun itse arvioin energiaratkaisua niin minulle tärkein kysymys on se miten me pystymme vähentämään päästöjä niin paljon että ilmastonmuutos on pysäytettävissä

maapallomme on valitettavan sairas ja sairaustila koko ajan vain pahenee

tässä tilanteessa ydinvoiman lisääminen on tehokas lääke maapallomme sairauteen

vaikka käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus herättää perustellusti kysymyksiä on todettava että meillä ratkaisut ja päätökset tämän osalta on tehty ja niitä toteutetaan koko ajan

mielestäni tämä loppusijoitus kuitenkin on haittana marginaalinen verrattuna siihen millaiseen tuhoon ilmastonmuutoksen eteneminen on maapalloamme viemässä

muun muassa ministeri katainen on väittänyt että suomi ei voi vaatia kreikka lainoille vakuuksia koska tämä antaisi kreikan vanhoille velkojille oikeuden irtisanoa luottojaan tai antaisi näille vastaavan oikeuden vakuuksiin

löytyykö kreikan valtiolaina asiakirjoista tällaisia mainintoja

tästä asiasta liikkuu toisenlaistakin luotettavan tuntuista informaatiota jonka mukaan kreikan myöhemmin muille velkojille mahdollisesti antamat vakuudet eivät anna vanhoille velkojille oikeutta vastaaviin vakuuksiin eikä vanhojen lainojen ennenaikaiseen irtisanomiseen

arvoisa puhemies

kuten eräät puhujat täällä ovat todenneet tämän vuoden kolmas lisätalousarvio on pitkälti tekninen tarkiste johon on otettu pakolliset lisämenot ja tiedossa olevat tulonlisäykset

tänään kun me käsittelemme tätä kolmatta lisätalousarviota kansainvälisen talouden näkymät ovat hyvin epävarmat

sinänsä tämä euron heikentyminen ei välttämättä ole huono asia suomelle ja se ei sitä ole missään tapauksessa suomalaiselle vientiteollisuudelle

tämä mahdollistaa viennin lisäämisen erityisesti euroalueen ulkopuolelle

uskon että tämä epävarmuus markkinoilla tulee jatkumaan siihen saakka kunnes voidaan olla varmoja siitä että erityisesti eteläisen euroopan euromaiden toimet julkisen talouden tervehdyttämiseksi ovat riittäviä

näitä säästötoimia hyvin mittaviakin on tehty eri maissa kreikassa italiassa espanjassa portugalissa muun muassa mutta näyttää siltä että ainakaan toistaiseksi nämä eivät ole markkinoita vakuuttaneet

edessä on joka tapauksessa monissa maissa tiukka kuuri julkisen talouden vahvistamiseksi mutta edessä on myös muutos rahoitusmarkkinoilla

sääntely ja valvonta tulevat lisääntymään ja voi olla että pankkivero ja jonkinlainen pankkien vakausmaksu ovat arkipäivää lähiaikoina täällä euroopassa

yhdyn niihin näkemyksiin että suomessa on alkuvuodesta ollut nähtävissä pilkahduksia talouden noususta mutta en minä ainakaan ole vielä mitään selkeää käännettä taloudessa nähnyt niin kuin täällä eräät puhujat ovat sellaisen havainneet

tällä hetkellä tietysti nämä euromaiden ongelmat ovat kyllä lisänneet epävarmuutta ja varovaisuutta täällä suomessakin mutta toivottavasti niiden vaikutus jää kuitenkin hyvin väliaikaiseksi ja se todellakin orastava kasvu jota alkuvuodesta oli nähtävissä pääsisi jatkumaan ja voimistumaan

suuria kysymyksiä joihin odottaisin hallitukselta aktiivisuutta ja aloitteellisuutta ovat julkisen talouden ongelmat epätasapaino kasvava epätasapaino heikkenevä työllisyystilanne ja maamme kilpailukyvystä huolehtiminen

tässähän kävi niin että hallitus jätti jo tämän vuoden budjetissa kunnat yksin vaikeuksineen ja nämä annetut lisäbudjetit eivät ole millään tavalla tilannetta korjanneet

minun mielestäni olisi oikeudenmukaisuuden ja suhdannepolitiikan kannalta parempi että valtio osallistuisi aktiivisemmin kuntien talousahdingon helpottamiseen

jos tässä haluaa nähdä jotain positiivista niin se on ehkä se että työttömyys kasvoi hitaammin kuin synkeimmät ennustajat odottivat ja hyvää oli myös se että lomautettujen määrä oli nyt huhtikuussa alhaisempi ja itse asiassa huomattavastikin alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin

arvoisa puhemies

kumpi on tärkeämpää pikaluottoyhtiöiden huikeat voitot liiketoimintavapauden nimissä vai yhteiskunnan tehtävä huolehtia jäsenistään jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään kyseltiin apu lehdessä syyskuussa

tämä ja ensimmäisen lisäbudjetin menokohdennukset eivät kuitenkaan ratkaise tätä nuorisotyöttömyyden vakavaa ongelmaa toki sitä kyllä merkittävästi lieventävät mutta me olemme kuitenkin vielä kaukana nuorisotakuusta jolla kaikille nuorille taattaisiin joko koulutus harjoittelu tai työpaikka ja väitän että tämä tulisi pitkässä juoksussa halvemmaksi ratkaisuksi kuin nuorten syrjäytyminen

arvoisa puhemies

pikaluoton helppo saatavuus ja huiman korkeat lainakustannukset ovat ehtineet saattaa jo varsin monen kansalaisen suuriin talousvaikeuksiin ja ylivelkaantumiseen

pikaluottoja ovat käyttäneet erityisesti pienituloiset kuluttajat varsinkin nuoret kuluttajat joiden oman talouden hallinta on vaikeutunut

perusväylänpito ja liikennehankkeet ovat meillä jääneet liian vähälle rahoitukselle

nykyisellä määrärahatasolla me emme kykene turvaamaan toimivaa logistiikkajärjestelmää suomessa päinvastoin rata ja tieverkko rapautuvat

ymmärrän kyllä että tämän rahoituksen perusremontin tekeminen vaatii pidemmän ajan mutta kyllä tässäkin lisäbudjetissa olisi voitu ottaa jo edistysaskeleita

luulen että tässä taloudellisessa tilanteessa kunnat käyttävät sen siihen että ne ottavat tämän verran vähemmän velkaa koska tänä vuonna kuntien on otettava velkaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tämä kelamaksun poisto tuli julkisuuteen kelan pääjohtaja huuhtanen esitti hyvin kriittisiä arvioita kelamaksun poistosta

pikaluottotoiminta ei tietenkään ole ollut aiheuttamassa finanssikriisiä mutta se on ollut aiheuttamassa monia henkilökohtaisia kriisejä

silloin tehtiin muun muassa erittäin suuria panostuksia tutkimus ja kehitysrahoitukseen ja saatiin aikaan voimakas kasvu minkä myötä sitten luotiin myöskin useita satojatuhansia työpaikkoja

joissakin euroopan unionin maissa joissa pikaluottotoimintaa esiintyy se katsotaan luottolaitostoiminnaksi ja sellaisena pankkitoimilupaa edellyttäväksi

se jää budjettikehysten paineisiin ja kuten tiedämme budjettikehysten käsittelyssä tärkeitä tarpeita on monia muitakin

nyt tämä tilanne on huomattavasti haasteellisempi

jaskarin kanssa siitä että työttömänä olevat nuoret pitäisi saada tai tietona olevat purkit ei saa kiinni heti alkutaipaleella

mielestäni on perusteltua että pikaluottotoiminta tulee finanssivalvonnan piiriin ja että se edellyttää toimilupaa

työeläkemaksun korotuksen tarve on ollut ilmeinen jo pidemmän aikaa ja mielestäni on ollut vaan ajan kysymys koska tehdään päätös sen korottamisesta

se olisi selkeä keino tähän se koskisi kaikkia nuoria

on myös tärkeää että pikaluottoyritykset noudattavat samoja menettelytapoja kuin muutkin finanssivalvonnan piirissä olevat luottolaitokset

elvytystoimena tämä kelamaksun poisto on ihan yhtä huono kuin yleinen tuloveronkevennys

näitä menettelyjä ovat muun muassa luottoasiakkaan maksukyvyn selvittäminen sekä luottojen vastuullinen markkinointi siten että asiakkaiden liiallista velkaantumista pyritään välttämään

pidän huolestuttavana sitä että hallitus on ensi vuoden budjettiehdotuksessaan leikkaamassa velkaneuvonnan määrärahoja

mikäli pyrimme siihen että kansalaiset ymmärtävät ja hallitsevat paremmin omaa talouttaan meidän päinvastoin pitäisi lisätä voimavaroja talous ja velkaneuvonnalle

suomalaiset yritykset ovat kilpailukykyisiä niillä ei ole minkäänlaista kilpailukyvyn puutetta tänä päivänä

mutta koska ei ole vientikysyntää ei myöskään tule kauppoja

mielestäni vähintä mitä hallituksen tässä tilanteessa olisi pitänyt tehdä olisi ollut sen kertominen millä tavalla ja millä aikataululla kelamaksun poisto kompensoidaan

nyt se on jäänyt varsin epämääräisen maininnan varaan siitä että se kerätään elinkeinoelämän ympäristö ja energiaveroja korottamalla

tämä ei kuitenkaan tule olemaan helppoa koska tämä aikanaan jos ja kun tämä toimenpide tehdään tulee heikentämään yritysten kilpailukykyä

asko seljavaara ymmärrä tätä yksinkertaista asiaa

arvoisa puhemies

on tietenkin selvää että finanssikriisi ja sitä seurannut talouskriisi olisivat kohdanneet mitä tahansa hallitusta vaikka ministeri kataisen mielestä suomen piti päästä kuin koira veräjästä

olemme paljon täällä keskustelleet elvytystoimista

nämä toimet jäivät kuitenkin kovin vaatimattomiksi vaikka esimerkiksi imf ekonomistit ja muut asiantuntijat näitä suosittelivat

työnantajien kelamaksun poistaminen väliaikaisesti toteutettuna olisi ollut hyvällä tahdolla luettavissa elvytystoimeksi tosin melko tehottomaksi sellaiseksi

veronkevennyksiin painottunut elvytyspolitiikka on näkynyt mittavana valtiontalouden alijäämänä ja valtion nopeana velkaantumisena mille ei näytä loppua tulevan

mielestäni on myös rehellistä todeta että valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää talouskasvun lisäksi verojen korotuksia ja menojen leikkauksia

pääomatuloveron korottaminen näyttäisi toteutuvan mutta se millaisia progressiivisia elementtejä siihen tulee on kiinni kevään vaalituloksesta ja hallituspohjasta

esimerkiksi vero oikeuden professori heikki niskakankaan mielestä osinkoverotus on meillä naurettavan alhainen

porvarihallitus on erinomaisesti markkinoinut ja toteuttanut sitä jo uskonkappaleeksi verrattavaa hokemaa että hyvätuloisten ja varakkaiden verohelpotukset lisäävät työllisyyttä

mikään vakavasti otettava tutkimus tätä ei tue

puhemies

ensi vuoden puolustusmenojen mitoituksessa olisi pitänyt pitäytyä turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon parlamentaarisen seurantatyöryhmän linjoilla

puolustushallintoa pitää kohdella tasapuolisesti mutta minun mielestäni ylimääräinen tasokorotus tässä tilanteessa ei ole perusteltu